arvoisa puhemies

kokoomus kutsuu kaikki muut puolueet mukaan näihin ostovoimatalkoisiin

julkisen talouden vakauttaminen ja säästöjen toteutuminen sovitussa mittaluokassa ratkaisevat suomen taloudenpidon ulkoisen uskottavuuden

tämä on erittäin huolestuttava trendi koska viime kädessä tämän laskun maksavat kuitenkin niiden maiden asukkaat jotka siellä ovat

järkevää kasvupolitiikkaa on kaupunkiseutujen kaavoituksen ja tonttitarjonnan vauhdittaminen koko suomen kannalta tärkeitä liikenneratkaisuja länsimetron jatkoa pisara rataa ja tampereen kaupunkiraitiotieratkaisua edistäen

yksin saapuvien alaikäisten joukossa on sellaisia nuoria jotka ovat aidosti hädässä olevia ja suojelun tarpeessa

arvoisa puhemies

kotouttamislain kokonaisuudistus on todella tarpeellinen esitys

yksi opposition kritiikin kärjistä on ollut että julkistalouden tasapainotuksessa tulopuoli olisi jätetty huomioimatta ikään kuin kaikki työkalut eivät olisi käytössä

käyn ensin läpi muutamia hyviä puolia jotka tähän liittyvät missä vastataan käytännössä esille nousseisiin ongelmiin

nämä hankkeet johtavat samalla merkittäviin yksityisiin investointeihin

mikäli mahdollistamme rakennusliiton ja rakennusalan työnantajien toiveet palkata nykyistä joustavammin suomalaisia nuoria työmaille voimme myös parantaa hankkeiden kotimaisuusastetta

jokainen asia on tarkasteltava yksilöllisesti aina lapsen edun näkökulmasta

jos tätä konetta ei saada uudelleen käyntiin niin meillä ei ole mitään mahdollisuuksia pitää yllä pidempään myöskään kotimaista kysyntää

mikään kansakunta ei ole vaurastunut itseään verottamalla ei varsinkaan sellainen jolla on jo ennestään raskas verotus ja kireä progressio

toki heille on vapaaehtoistyön kautta ja kolmannen sektorin järjestöjen kautta aiemminkin tarjottu kielikoulutus ja muita palveluita mutta nyt he pääsevät järjestelmällisesti kotouttamistoimenpiteiden piiriin ja se edesauttaa myöskin heidän lastensa kotoutumista

lasten oikeuksien puolustamista ei kuitenkaan ole se että luodaan järjestelmä joka palkitsee siitä että lapsi lähetetään yksin vieraaseen maahan

osana hallitusohjelman työlinjaa kokoomus kiittää myös ohjelman yrittäjämyönteistä otetta

sen suhteen meidän on tehtävä kaikki ne toimet joilla me voimme suomalaisen työn kilpailukykyä parantaa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ainoastaan tätä kautta meidän on mahdollista luoda yhteiskuntaan uutta hyvinvointia joka myöskin sitten heijastuu niille yksinyrittäjille ja niille pienyrittäjille jotka toimivat kotimarkkinoilla

eduskuntaryhmämme kiersi koko kevään ympäri suomea yrittäjyyskiertueella kuuntelemassa yrittäjien ideoita siitä miten yrittäjyyttä voitaisiin parhaiten suomessa edistää

valiokunnan eduskunnalle esittämä lausuma jos se tulee eduskunnassa hyväksytyksi suorastaan velvoittaa hallitusta olemaan hereillä turvapaikkapolitiikassa ja tarvittaessa tuomaan uusia lainsäädäntöehdotuksia

toki se ei ole poikkeuksellista suhteessa siihen mistä historiallisesta perinnöstä neuvostoajasta se kumpuaa mutta tämän hetken tilanteessa se on poikkeuksellista ja sen suhteen on myöskin perusteltua pysyvä käytetään käyttää sellaisia oli että pyrimme painostamaan mahdollisimman paljon että ihmisoikeustilanne siellä valko venäjällä paranee

arvoisa puhemies

kysynkin valtiovarainministeriltä onko hallituksen politiikassa jatkossakin nimenomaan työllisyys ensimmäisenä asiana veropolitiikassa

yrittäjät esittivät toivomuksensa esimerkiksi sukupolvenvaihdostilanteiden helpottamisesta siirtymisestä maksuperusteiseen arvonlisäveroon pienten yritysten osalta yritysrahoituksen saannin sujuvoittamisesta edustuskulujen verovähennysoikeuden palauttamisesta sekä yksinyrittäjien sosiaaliturvan parantamisesta

jos suomen nykyinen turvapaikkapolitiikka sisältää muihin eu maihin verrattuna merkittäviä hakijoiden määrää lisääviä vetotekijöitä niin silloin on tarvittaessa puututtava politiikkalinjauksiin ja tehtävä lainsäädäntömuutoksia

myönnettävä kuitenkin on että sivistyspuolue kokoomukselle erityisesti koulutuksesta leikkaaminen on ollut raskas kuorma kannettavaksi

mutta uskon että tämän päivän yhteiskunnassa on niin että yhdelläkään kansainvälisesti merkittävällä toimijalla ei ole varaa olla yleistä näkemystä vastaan koska se varmasti vaikuttaa esimerkiksi yhteistyökumppaneiden saatavuuteen ja harkintaan

arvoisa puhemies

turvapaikanhakuprosessin toimivuus varmistetaan riittävillä maahanmuuttohallinnon ja poliisin resursseilla

täällä on jo useissa puheenvuoroissa myöskin opposition taholta viitattu kannattavuuden merkitykseen suomalaiselle maataloudelle ja kotimaiselle elintarviketuotannolle

uskon että tämä asia kyllä ratkeaa sitä kautta että kansainvälisessä jääkiekkoliitossa varmasti vakavasti pohditaan miten löydetään myöskin jääkiekon kannalta tähän järkevä ratkaisu joka toivottavasti on se että kisat siirtyvät muualle

prosessin pitkittyminen vaarantaa muista eu maista tulevien ja näiden käsittelyvastuulla olevien hakijoiden palauttamista koska eu asetuksen määräajat palauttamiselle ylittyvät

toinen asia on se kun mennään tähän osallisena suomessa kokeiluhankkeeseen että siellä on erityisenä kohderyhmänä valmistuvat nuoret

kokoomuksen eduskuntaryhmän mielestä on keskeistä löytää keinoja joilla pienten ja keskisuurten yritysten verotusta voidaan uudistaa kannustavampaan suuntaan ja helsingin pörssin toimintaedellytyksiä vahvistaa tekemällä listautumisesta yrityksille nykyistä houkuttelevampi vaihtoehto

perusopetuksen jälkeen osan heistä varsinkin niistä jotka ovat tulleet suomeen murrosikäisinä on vaikea saada sellaisia oppimistuloksia että he voisivat hakeutua toisen asteen koulutukseen tai työelämään

täällä on parasta aikaa lisätalousarvioesitys käsittelyssä jossa maahanmuuttovirastolle esitetään miljoonan euron lisämäärärahaa käsittelijöiden palkkaamiseksi jotta voidaan suma purkaa

tämä on ennen kaikkea työllisyysratkaisu

arvoisa puhemies

en malta myöskään olla ottamatta kantaa tähän laajempaan kolmikantakeskusteluun mikä tämän asian yhteydessä on noussut esille kuten varmaan sopiikin

sinne on jo aiemmin valmistavan opetuksen määrää kasvatettu mutta se on välttämätöntä jotta me emme näitä nuoria menetä yhteiskunnan ulkopuolelle vaan he pääsevät koulutuksen kautta kiinni työelämään ja kiinni tähän yhteiskuntaan

kataisen hallituksen toteuttama yhteisöveron merkittävä kevennys on esimerkki positiivisesta kasvusignaalista joka on alkanut tuottaa hedelmää

on tärkeää että lisätalousarvion käsittelyn yhteydessä myönnetään tälle momentille lisää rahaa jotta me saamme tämän suman purettua

arvoisa puhemies

tästä paikallisesta sopimisesta haluan sanoa sen että tämä on ensinnäkin ensimmäinen kerta kun tällä tasolla paikallinen sopiminen etenee näin merkittävästi

metsä groupin yli miljardin euron jätti investointi äänekoskelle stora enson satsaus varkauteen ja neste oilin vetylaitosinvestoinnit porvooseen ovat kaikki esimerkkejä siitä mitä kannustavalla politiikalla voidaan saada aikaan

on myöskin erittäin hyvä että tässä on tämä alkukartoitus joka tehdään kaikille tarpeen mukaan

ensimmäinen näkökulma on se mitä asioita kolmikannassa tulee käsitellä ja mitä ei ja mitkä asiat ovat kaksikantaisia

on oikein niin että suomeen pääsee sellainen turvapaikanhakija joka on aidosti suojelun tarpeessa mutta se pääsy ei voi perustua siihen että asiaa ei ole riittävässä ajassa pystytty käsittelemään ja sillä perusteella on oikeus tulla maahan

ja on tietysti niin että jos tämä ratkaisu yhteiskuntasopimus olisi saavutettu niin se olisi ollut suomalaisen työn kilpailukyvyn kannalta kaikkein paras ratkaisu kun se olisi taannut sekä maltillisen palkkaratkaisun että myöskin nämä kilpailukykyä vahvistavat toimet

on nimittäin niin että tarpeet ovat hyvinkin erilaiset kun puhutaan esimerkiksi tänne tulevista työperäisistä maahanmuuttajista tai heidän perheenjäsenistään tai edellisen puhujan mainitsemista luku ja kirjoitustaidottomista henkilöistä

sen ajatuksenahan on se että kun yrityksissä on vaikea tilanne ja ollaan sen tilanteen edessä että saatetaan joutua irtisanomaan tai lomauttamaan niin silloin voitaisiin tehdä paikallinen ratkaisu jolla turvataan ne työpaikat

varmaan ollaan laajalti tyytyväisiä siihen että palkkoja käsitellään näin

kestävä kasvu ei synny valtiojohtoisesta teollisuuspolitiikasta ei täsmätukiaisista vaan toimintaympäristön kannustavuudesta niin verotuksen sääntelyn kuin talouspolitiikan ennustettavuudenkin osalta

se ei kuulosta oikeudenmukaiselta ei turvapaikanhakijoiden kesken eikä suhteessa muuhun yhteiskuntaan eli sen vuoksi on hyvin tärkeää että maahanmuuttohallinnolla on käytettävissään riittävät resurssit tämän asian hoitamiseen

alueille annettavista tehtävistä saadaan ministeri lauri tarastin hyvien esitysten pohjalta laadittua järkevä kokonaisuus joka on myös toteutettavissa

ja toivonkin että siihen edelleen kaikin keinoin pyritään ja täällä pääministeri on omalta osaltaan jo asiaan vedonnut

tarpeet ovat hyvinkin erilaiset ja silloin pitää myöskin kotoutumisprosessin olla sen mukaan mikä on tarve ja siinä pitää olla yksilölliset tavoitteet ja niihin pitää myöskin päästä

mutta sitten mitkä kaikki asiat kuuluvat sinne kolmikantaan koska loppuviimeksi kyse on kuitenkin päätöksistä jotka koskevat kaikkia myöskin niitä jotka eivät ole kolmikannan osapuolia se on ehkä sellainen asia mitä tässä yhteiskunnassa kannattaa kyllä aidosti harkita kuinka laaja tämä on

koska akt oli se joka viime kädessä tämän kierroksen kaatoi toivon että ne jotka voivat sinne vaikuttaa myöskin omalta osaltaan sitä viestiä vievät

mitä uskotte millä kunnianhimon tasolla teseissä tähän tartutaan jotta tästä sopimuksesta tulee aidosti iso hyöty myös tästä näkökulmasta

on myöskin hyvin tärkeää että huolehditaan neuvonnasta ja opetuksesta maahanmuuttajille sekä lähtömaissa että suomessa

on myöskin hyvä että tähän osallisena suomessa kokeiluun osallistuvat veronmaksajien lisäksi myöskin suomen kulttuurirahasto ja svenska kulturfonden

sitten toinen kysymys liittyy siihen minkä kärnä täällä nosti esille että kolmikannan avulla on tätä suomea kehitetty ja viety eteenpäin

uusia suomalaisia menestystarinoita on syntymässä

parasta on tunnustaa tosiasiat ja parasta että tunnustuksen antaa eu ja ryhtyy yhteisen rajavalvonnan muuttoliikkeen hidastuttamisen ja nopeutettujen käännytysten tielle ja sitä kautta raivaa turvan tilaa pahimmassa hädässä oleville

arvoisa puhemies

vielä muutama sana kotouttamisesta koska olen sitä mieltä että kun me ensin olemme oikealle tasolle määritelleet sen riman miten tänne suomeen pääsee niin meillä on vastuu heidän kotouttamisestaan jotka ovat tänne päässeet ja se on myöskin parasta maahanmuuttopolitiikkaa sitä kautta kun he integroituvat osaksi suomalaista yhteiskuntaa

siitä huolimatta on rehellistä mainita että erityisesti pääkaupunkiseudulla on varmasti myös kuntatasolla haasteita siinä miten tähän tarpeeseen voidaan vastata mutta kotoutumisessa on onnistuttava

siinäkin on varmaan oma pointtinsa

korostan kyllä myöskin sitä että kyllä silloin jos näin ajatellaan kolmikannalla on myöskin vastuu siitä että se tekee sellaisia ratkaisuja jotka ovat kokonaisuuden kannalta hyviä ja vastaa siihen tilanteeseen missä suomi milloinkin on

arvoisa puhemies

täällä on käyty jo jonkun verran edellisissä puheenvuoroissa keskustelua siitä kuinka paljon me voimme väkeä kotouttaa

jos nyt otetaan viimeaikaisia esimerkkejä niin tupo oli hyvä ratkaisu

näiden panostusten mahdollistamien tutkimushankkeiden ja tuotekehitystyön tuloksena suomeen on mahdollista synnyttää uutta työtä ja hyvinvointia suomalaisille

kotouttamisselonteossa on myöskin erittäin hyvä kohta se että nyt me luovumme matkakustannusten maksamisesta pääosin ja se on erittäin positiivinen asia koska se käytännössä vähentää sen joukon määrää mihin ed

arvoisa puhemies

yhteistyötä on tehostettava kunnallisten toimijoiden kanssa ja kesken

rahaa on toki niukalti mutta sekin kannattaa käyttää järkevästi

nyt se asia on onneksi etenemässä mutta kyllä se aika pitkässä kuusessa on ollut että se sieltä lähtee liikkeelle

nyt kun katsotaan näitä tulevia hankkeita voi olla niin että jollakin yhteysvälillä voidaan pienemmällä rahasummalla saada suhteellisesti enemmän hyötyä kuin mitä se rahan vähentäminen vaikuttaa mutta voi olla myös niin että ne hankkeet täytyy toteuttaa nykyisessä laajuudessa ja tämä pitää hankekohtaisesti arvioida

pikaisesti on selvitettävä miten kunnallinen asuntotuotanto ja asukasvalinta vaikuttavat pakolaisten keskittymiseen tietyille alueille suurissa kaupungeissa

seuraava näytön paikka on siinä että hallituksen rakennepoliittiseen paperiin liittyy monta sellaista kohtaa jotka ovat kolmikantaisessa neuvottelussa

arvoisa puhemies

ensinnäkin siitä mitä edustaja lindtman täällä sanoi

jos kuuntelitte mitä sanoin niin totesin että tämä hallitus on nimenomaan tehnyt siinä oikean linjavalinnan että leikkaukset on pistetty tähän alkupäähän vaalikautta ja sen jälkeen voidaan siirtyä pois siitä moodista kun saamme

itse toivoisin että me pääsemme vielä tätäkin pidemmälle että me ottaisimme tanskasta oppia siinä että humanitaarisin syin maahan tulleille heidän perheenyhdistämisensä osalta me voisimme vaatia toimeentuloedellytyksen ja asumis edellytyksen täällä maassa

samalla on syytä selvittää miten laajamittaista keskittymistä voidaan välttää ja ottaa oppia niistä hyvistä esimerkeistä joita suomesta eri puolilta on löydettävissä

kokoomuksen eduskuntaryhmä vetoaa yhteistyön puolesta jotta osapuolet asettaisivat etusijalle kansakunnan yhteisen edun ja kykenisivät sopuun

on hyvä että ministeri kyllönen on jo lupautunut tulemaan keskustelemaan liikennevaliokuntaan tästä asiasta tiistaina ja on erittäin tärkeää että hanke hankkeelta käydään nämä asiat läpi ja saadaan selväksi

annamme pääministeri stubbille ja koko hallituksen työlle täyden tukemme ja esitämme hallitukselle vahvaa luottamuslausetta

arvoisa puhemies

mutta jotta meillä on mahdollisuutta selviytyä se edellyttää myös sitä että tämä työmarkkinatilanne menee suotuisaan suuntaan

sen jälkeen me voisimme luottaa siihen että kun tämä toteutuu niin se auttaa myöskin heidän perheenjäsentensä kotoutumista silloin kun he nämä kriteerit täyttävät

erityisesti pääkaupunkiseudulla jossa suurin osa maahanmuuttajista asuu on neuvonta ja tukipalvelun kehittämiseen kiinnitettävä erityistä huomiota

arvoisa puhemies